isänmaa ei ole vain juhlapuheita prenikoita ja paraateja vaan isänmaa on sen ihmiset sen kieli kielet sen kulttuuri

ilman kieltä ei ole mieltä eikä myöskään isänmaata

jos me tässä globaalissa maailmassa tässä epävarmassa maailmassa unohdamme omat kielemme niin me unohdamme myöskin omat juuremme

siksi tuntuu oudolta ja käsittämättömältä että kotimaisten kielten tutkimuskeskukselta ollaan viemässä sen voimavarat sitä ollaan kutistamassa hallituksen päätöksellä kolmanneksella

miksi tämä sivistyksen lipunkantajaksi julistautunut hallitus tekee tällaisen päätöksen joka on vahingollinen koko suomalaiselle kulttuurille

teen kysymyksen voidaan esittää lisäkysymyksiä yleimoto ilmanpaine malawi painiketta edusti herra puhemies

olen omistanut elämäni kielelle

yritin kuunnella ja ymmärtää mutta miten tahansa kuuntelin en ymmärtänyt enkä ymmärrä vieläkään

jos hevoselta viedään yksi jalka se on kolmijalkainen hevonen ja kolmijalkainen hevonen ei juokse yhtä hyvin kuin nelijalkainen hevonen

toisin sanoen eikö hallitus ole nähnyt ajan merkkejä

kun kieli kuihtuu sammuu loppuu siellä alkaa yksinäisyys siellä alkaa väkivalta

olenkin kaivannut sellaista jo pitkään monta vuosikymmentä

laukkaselle vaan sen verran että kun viedään voimavarat se merkitsee sitä että lamaannutetaan siis voimavaroja saattaa vielä jäädä mutta käytännössä toiminta ei enää ole sellaista että se voi hoitaa sen tehtävän mitä varten jokin laitos on perustettu

tämä nyt sellaisena pienenä sisällöllisenä tarkennuksena jotta ed

pelkästään sillä että olemassa olevien rakenteiden päälle laitetaan lisää rahaa ei tätä ongelmaa ratkaista

sitä paitsi jos me nyt yritämme keskittää lisäresurssit myös velkaresurssit niin ne kannattaa keskittää semmoiseen joka tuottaa lisää verotuloja eli työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin

tehdään semmoisia toimenpiteitä että yritykset pystyvät työllistämään ja ostovoima on hyvällä tasolla koska ostovoima on ainoa tekijä joka taloutta pitää pystyssä ensi vuonna kun vienti ei vedä minuutti kulunut tästä teemasta villen lisäkysymtustyöt vehkaperä ja hurskas eläkkeelle siirrytään seuralle

arvoisa herra puhemies

lapsen oikeudet ovat vanhempien velvollisuuksia

herra puhemies

arjen turvallisuuspolitiikka on se kaikista paras turvallisuuspolitiikka pitkässä juoksussa

nyt olisi aika taas katsella tänne lähelle opiskeltava uudelleen toistemme kulttuurin juuret ja tämän päivän kulttuurin tuotteita

tässä minä näen että meillä olisi paljon tekemistä vaikkapa kirjallisuuden käännöstoiminnan tehostamisessa ja kulttuuriviennin tiivistämisessä

se on sitä arjen turvallisuuspolitiikkaa joka tuo ihmiset lähelle toisiaan ja opettaa ihmiset hyväksymään toisensa suvaitsemaan toisiaan

se on sellainen arvaamaton asia joka liennyttää ja vähentää jännityksiä tällä varsin samalla arvoperustalla yhä vieläkin olevalla

herr talman